eli eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset kansaneläkkeiden indeksin leikkaus ensi vuonna ja sitten tämä eläkeläisten verokohtelu ovat siltä osin johdonmukaisia että kaikissa niissä käydään eläkeläisten kukkarolla kaikissa näissä asioissa

kyllä se on joka paikassa niin että jos rahat loppuu toiminta pitää sopeuttaa siihen kuinka paljon rahaa on eikä lähteä siitä että ryhdytään katsomaan että pannaan huutokauppa pystyyn kuka tulisi mitäkin ohjelmaa sponsoroimaan ja laittaisi siihen omaa rahaa

mutta alan ymmärtää miksi ei tulosta tule kun te sanotte ettei tällaista etusijaa voi saada eu rahoitukselle samaa etusijaa joka on valuuttarahaston luototuksella

vielä kerran

sen takia että te ette tee tässä ja nyt työllisyyttä tukevia toimia vaan te leikkaatte työllisyysmäärärahoja ja lykkäätte omat toimenne pakastettuna vaikuttamaan johonkin tulevaisuuteen näiden pakkolakien myötä

sitten oltiin pakkoraossa että jotain piti tehdä ja hallitus ryhtyi miettimään ja tähän pöytään sitten tuli tietysti muitakin kuin pelkästään se henkilö joka tämän kelamaksun poistoasian päätti

en tiedä olemmeko olleet samassa salissa kun olemme kuunnelleet edustaja lindtmanin aikaisempia puheenvuoroja mutta hänhän sanoi selvästi että demarit tukevat tätä hallituksen isoa linjaa aivan selvästi

ja ymmärrän että tuntuu kiusalliselta olla paikan päällä kun muistutetaan siitä mitä ennen vaaleja on luvattu mutta asia on niin kuin edustaja rinne tuossa aikaisemmin sanoi että kansanvallan ja demokratian toimivuuden ja uskottavuuden kannalta täytyy esittää sellaisia lupauksia joihin aidosti on sitoutunut

arvoisa ministeri onko niin että te ette tiedä että osalla eu rahoitusta on jo tällainen etusija samanlainen kuin kansainvälisen valuuttarahaston rahoituksella

jos ollaan ajankohtaisohjelmien ja uutistuotannon puolella sen objektiivisuuden pitää olla yleisradiolle pyhä asia ja täytyy lähteä siitä että kansalaiset voivat luottaa siihen että mitään intressejä tällä alueella ei ole jotka voisivat uhata tätä objektiivisuutta

jos te käyttäisitte sitä mitä täällä esimerkiksi edustaja filatov esitti että laskettaisiin tässä ja nyt työeläkemaksuja purettaisiin emu puskuri se vaikuttaisi positiivisesti työnantajapuolella ja myös ostovoiman puolella ja sitten sitoudutaan hoitamaan se takaisin tekemällä maksuohjelma niille vuosille kun talous toimii ja meillä on väki töissä

ettekö uskalla kysyä näitä tulojakovaikutuksia mitä tämä tarkoittaa ketkä maksavat tämän teidän vihreän verouudistuksenne hinnan

nyt on tainnut puheaika päättyä

lopputulos oli ensinnäkin se että koko kelamaksun poistoa ei ole korvattu eli on olemassa rahoitusvaje joka tapahtui tilanteessa että meillä ennestään julkinen talous on vakavassa rahoitusvaikeudessa

huomautan parlamentaarisesta puhetavasta johon kuuluu teitittely

ministeri orpo sanoi ihan selvästi esimerkiksi tämän sosiaaliturvan osalta että hän odottaa tämän selvityksen tuloksia ennen kuin hän ratkaisee oman mielipiteensä

nimittäin energiaveron korotuksen laskun suurin saaja on metsäteollisuus joka ennestään on huomattavissa vaikeuksissa

kyllä se tuo ohjelman tekijöille jo odotusarvoja jos siellä on isoja säätiöitä joilla on tosiasiassa olemassa yhteiskunnallisia kytkentöjä takana

siis tätä rahoitusvajetta joka meillä on julkisessa taloudessa kertynyt jo miljardiluokkaa hyvin lyhyessä aikaa sitä pahennettiin tällä päätöksellä

sitten seuraava havainto

arvoisa puhemies

sitä vartenhan nämä esitykset ovat täällä käsittelyssä että täällä valiokunnan mietinnön jälkeen voidaan kuulla kansanedustajien puheenvuoroja sekä valiokunnan jäsenten että myös valiokunnan ulkopuolella olevien

sitten tuli kehysriihi ja keksittiin että pannaan tämä niin sanotusti että on kiva syy tämä ympäristö ja energiaverotus

se oli se että täysin vastoin tämän suhdannetilanteen vaatimuksia lisätään sen teollisuudenalan vaikeuksia joka ennestään on huomattavissa vaikeuksissa eli metsäteollisuus

olen kyllä tosi pettynyt siihen että yksikään hallituspuolueen kansanedustaja ei halua kertoa miksi tähän on päädytty ja minkä takia tämä viime eduskunnan kanta ei kelpaa enää

mikä oli tämän energiaverolaskunkin sisältö

hallituksen politiikka kun se puhuu metsäteollisuuden auttamisesta vetoaa kansallisiin talkoisiin ja puhuu jopa talvisodan hengestä on täysin ristiriitaista kun toisella kädellä lisätään niitä vaikeuksia joita varten näitä seminaareja pidetään

miksi siitä ei haluta enää puhua että luovutaan kokonaisuudessaan että suomi pyrkii toimimaan niin että päästään eroon vanhojen omakotitalojen täsmäkiusaamisesta

eli tehtiin huomattava tulonsiirto

eihän se nimittäin niin ole arvoisa kokoomus että kun te laskette siellä ne sähköyhtiöille tulevat energiaverot sähköyhtiöt sen energiaveron maksaisivat ei tietenkään

olkaa hyvä

hallituksen tärkein päätös sen jälkeen kun se lupasi tehdä metsäteollisuutta auttavia toimia on ollut tämä energiaveroratkaisu jossa metsäteollisuuden kustannustaakkaa on lisätty

siinä pitää olla yleisradion ja sitten hallituksen valtioneuvoston välillä riittävä yhteistoiminta että tämä tieto kulkee mikä on tätä välttämätöntä julkisen palvelun tasoa

tässähän nimittäin nyt syntyi ilmiö että työnantajapuolen sisällä tehtiin tulonsiirto suljetun sektorin yrityksiltä joilla ei ole hintakilpailuongelmaa avoimen sektorin yrityksille joista osalla on myös hintaan liittyvä ongelma ja se osa koskee nimenomaisesti ja voimakkaasti metsäteollisuutta

silloin tietysti se kysymys koskee kun joudutaan tekemään sopeutusta ja joudutaan tekemään niin kuin täällä on ihan sinänsä oikein sanottu kipeitä säästöpäätöksiä niitä joilla asiat ovat suhteellisen hyvin joilla on hyvät työt on hyvät pääomatulot ja eihän heiltä voida talkoissa muuten ottaa kuin pyytämällä edes väliaikaisesti vähän suurempaa panostusta verotuksessa

eli ne joutuvat maksamaan tämän ja nyt ollaan siis tilanteessa että verotuksen oikeudenmukaisuuden kannalta kuljetaan huonompaan suuntaan ei parempaan suuntaan vaan huonompaan suuntaan

sasin mielipiteeseen

uudelleenarvioinnilla on kiire jotta ei olla tilanteessa että tehtaat ovat sulkeutuneet ja savut loppuneet ennen kuin hallitus tähän reagoi

tätä keskustelua ei ole vielä läpikäyty

kun tässä on niin lähellä tämä ilmoitus että eu uusii tämän direktiivin niin sitä tarkastellaan uudelleen ja kun sen lisäksi unioni on ilmoittanut että se ylipäänsä käy lävitse näitä vanhoja direktiivejä missä niissä on turhaa sääntelyä se on nimenomaan junckerin komission suuri asia turhan sääntelyn purkaminen niin miksi ihmeessä me emme nyt tässä tartu asiaan ja tee ehdotusta että suomi tästä aloittaa ja katsottaisiin tämä direktiivin uusiminen ja tämän turhan sääntelyn purkaminen unionissa lävitse

toivon että sekin keskustelun hetki tulee jotta voidaan katsoa mikä on sitten tämän kaiken jälkeen se meidän taloutemme kokonaistilanne toimeliaisuuden taso jolla kaikki tämä hyvä mukaan lukien sosiaaliturva rahoitetaan

ei ole olemassa mitään tietokonetta johon voi syöttää kriteerejä ei myöskään mitään tuomioistuinta jolle voi syöttää lain ja sanoa että tästä sitten seuraa absoluuttisesti näin vaan siihen jää aina harkintatila

ja tiedän että eduskunnan puhemiehistössäkin on sellaisia edustajia jotka ovat aikaisemmin tästä puhuneet ja uskon että he sydämestään ovat tällä kannalla että myös vaikeina aikoina pitäisi hyväosaisten olla vahvemmin mukana

nimittäin nyt uhkaa syntyä tilanne että hyvistä lausutuista pyrkimyksistä huolimatta nämä hallituksen päätökset eivät lisää kasvun edellytyksiä eivät vahvista nykyisistä työpaikoista huolehtimista puhumattakaan uusien työpaikkojen synnyttämistä vaan heikentävät talouden toimeliaisuutta joten erittäin kyseenalainen lopputulos tässä koko harjoituksessa

minusta on tärkeätä että se harkintatila tapahtuu poliittisessa vastuussa sen mukaisesti kuin yleisradion valvonnasta ja päätöksenteosta on säädetty

pulliainen että oikeastaan voisitte kommentoida sitä mitä olemme tänään keskustelussa olevissa lakiesityksissä esittämässä näitä konkreettisia keinoja koska te olette tässä yksi merkittävä asiantuntija pitkältä aikaa

kun näitä rahasiirtoja on tehty niin aiheellisesti ekonomistit epäilivät että tällä voi olla plusmiinus merkitys työllisyyden hoitoon

pidän kummallisena sitä että tätä asiaa on lähdetty hallituksessa veivaamaan uusiksi tilanteessa että meillä on olemassa parlamentaarinen työ pohjalla eli lintilän työryhmän ehdotukset

eli oletteko samaa mieltä että pitäisi puuttua esimerkiksi tähän hallintarekisteriin tehdä hallintarekisteröidyistä omistuksista sellaisia että viranomaistieto täytyy voida saada keitä siellä on olemassa

nyt kun on kuunnellut viestejä joita budjettikirjan julkistamisen jälkeen tällä viikolla on tullut huomaa että hallitus on tilanteessa jossa vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee ja oikeasta taskusta siirretään rahaa vasempaan taskuun ja sanotaan että se on elvytystä

tätä samaa tautiahan oli jo tässä puolustus ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmän osalta eli hallitus yksipuolisesti erkaantui niistä ratkaisuista mitä oli parlamentaarisesti aikaisemmin tehty

sitten on erikseen todettava että tämän ohella tässä tehtiin satojen miljoonien verorasitteen siirto elinkeinoelämän puolelta kuluttajille tavallisille kansalaisille joka sekin on mennyt vielä täysin keskustelematta lävitse

se on yksi aivan konkreettinen juttu joka mahdollistaisi sen että voitaisiin päästä käsiksi näihin todennäköisesti erittäin huomattaviin tuloihin jotka tällä hetkellä jäävät kokonaan verotuksen ulkopuolelle

mäkikeskus tuo varten estellen pääväristyksen tuon ensi vuonna suostui erottaa tosiaan

nimittäin ministeri pekkarinen on omassa ministeriössään leikannut vientikoulutukseen tarkoitettuja rahoja

hallitushan antoi tältä osin harhaanjohtavaa tietoa kun se kertoi mikä on tämä elinkeinoelämän osuus tässä korvaavassa rahoituksessa miten harhaanjohtavaa siltä osin että sähköyhtiöiden maksettavaksi tuleva vero laskettiin mukaan elinkeinoelämän rasitteeksi

ei kukaan rakasta veroja en minä aikanaan en rakasta myöskään autoveroa mutta kyllä se on aito kysymys että miten se nyt ihmeessä niin menee että tämä on se kaikkein kipeimmin alennusta vaativa vero

joten toivon että tässä harrastettaisiin viileätä harkintaa

vielä myönnän seuraavat vastauspuheenvuorot edustajille timo korhonen kari rajamäki paloniemi ja sasi ja sen jälkeen ministeri ja sitten puhujalistaan

mutta tätä kauttahan lähtee sitten tulemaan tämä koko harmaa talous esille jolloin niiden asema jotka maksavat rehellisesti veronsa on tietysti huomattavasti oikeudenmukaisempi

ei pidä lähteä kuuntelemaan joka asiassa niitä joilla on erittäin suuret taloudelliset intressit näissä asioissa olemassa vaan täytyy tehdä ratkaisuja jotka turvaavat yleisradion toiminnan kehittymisen edellytykset myös tulevina vuosina

jokainen joka asiaa on seurannut tietää että tämä siirtyy suoraan eteenpäin kuluttajien maksettavaksi sähkön hinnassa eli kertyy suurelta osin tavallisten kansalaisten hoidettavaksi tämäkin

nämä ovat siis rahoja jotka siirrettiin ministeri sinnemäelle että hän voi täällä kertoa tehneensä jotain lisää

on vaikeita valintoja ei riitä raha eläkeläisille

en minä ainakaan pysty tätä hakaniemen torilla selvittämään en tiedä miten viitasaarella kävisi voi olla sama vaikeus sielläkin että minkä takia eläkeläiselle ei riitä tehdä sitä samaa veronalennusta mikä tehdään työssä olevien osalta

tähän keskusteluun on tarve palata huolellisemman valmistelun pohjalta kun nähdään hallituksen tarkat laskelmat ja sitä kautta on mahdollisuus sitten käydä tämä koko läpivalaisu mitä kaikkea tässä yhteydessä on tapahtunut ja voidaan arvioida myös sitä kuinka talouspoliittisesti tämä oli järkevää

ympäristöministeriön puolella on tehty ympäristötöihin leikkaukset ja tätäkin rahaa on puolestaan sitten siirretty ministeri sinnemäelle

eli samanlainen tietojensaantioikeus kuin finanssivalvonnalla on arvopapereiden hallintarekisteröinnin selvittämiseen ja sitten näille välittäjille velvollisuus tehdä ilmoitus jos suomalaiset henkilöt ovat tehneet kauppaa

kyllä sydäntä lämmittää kun kuuntelee edustaja hakkaraisen todella lämmintä huolta puusta ja puun hinnasta ja metsänomistajista

aika vaikea on selittää ja sitten sanoa että mutta sen sijaan kylläkin teemme autoveron laskun ja on selvä että suurissa autoissa se on aika merkittävä ja niitä kuitenkin ostavat enemmän hyvätuloiset

mutta juuri nämä ympäristönhoidon työt ovat olleet erinomaisen työllistäviä ja tarpeellisia töitä jotka ovat tähän mennessä olleet niitä kaikkein eniten alueella arvostettuja töitä

sitten on erikseen todettava että rehellisyyttä kuitenkin osoittaa se että valtiovarainministeri katainen ilmoitti että tämä ei ole elvytystoimi vaan tämä on niin sanotusti rakenneuudistus